minulla on semmoinen käsitys että edustajat viitanen vapaavuori ja zyskowicz te tulette vielä tällä viikolla tuomaan eduskuntaan lisäbudjetin jossa otetaan yli puoli miljardia lisää velkaa kuluvana vuonna

mutta arvoisa puhemies aivan erityisesti haluan pysähtyä tähän hallituksen mainostamaan ja henkselien paukuttelun säestämään puheeseen perusturvan historiallisista korotuksista

jos hallituksenne on yhtään ajan tasalla se tunnustaa että teidän käsityksenne talouskasvusta verotulojen kertymästä ei pidä paikkaansa

vahvimmin viljelijöiden tulotasoon ja tuotannon kannattavuuteen vaikutetaan eun suorien tukien luonnonhaittakorvausten ja maa ja puutarhatalouden kansallisten tukien avulla

toisaalta päästökauppatulot on tarkoitettu nimenomaan ilmastonmuutoksen hillintään ja uusiutuvan energian edistämiseen

kun nyt sote ja aluehallintoratkaisu syntyy niin tässä yhteydessä täytyy myös miettiä onko siitä osviittaa rakennusvalvonnan uudistamiselle

arvoisa puhemies

on ollut miellyttävää havaita miten hallitus ja erityisesti ministerit pekkarinen ja lehtomäki ovat johdonmukaisesti vieneet tätä hanketta eteenpäin suomen periaatteitten mukaan

kaikki kunnia sille mutta keskusta omassa vaihtoehdossaan esitti että samanarvoisen korotuksen ansaitsisivat myös pienten lasten vanhemmat minimiäitiys isyys ja vanhempainpäivärahojen korotuksena

kysynkin nyt mikäli kehitysministeri hautala ehtii kiireiltään vastata ollaanko nyt suomen hallituksessa joutumassa tilanteeseen että joudutte valitsemaan edistättekö ilmastopolitiikkaa vai kehityspolitiikkaa koska olette kytkeneet kehityspolitiikan rahoituksen ilmastopolitiikan instrumentin päästökaupan tuloihin ja kun päästöoikeuksien hinta näyttää jäävän alhaiseksi eipä sieltä rahaa riitäkään molempiin ilmastonmuutoksen hillintään ja kehityspolitiikkaan

me epäilemme että te tuotte vielä eduskuntaan täydentävän budjettiesityksen jolla muutatte tällä hetkellä täällä pöydällä olevan keltaisen kirjan loppusummia

tässä hallituksen eväät ovat aika kevyiksi osoittautuneet

maaseutuohjelma on laaja ja monipuolinen maaseudun kehittämiskokonaisuus maatilojen kehittämisen ohella edistetään maaseudun elinvoimaisuutta ja vahvistetaan monipuolista maaseudun pienyritystoimintaa ja yhteisöllisyyttä

meille tämä on alusta lähtien ollut ympäristökysymys vailla poliittisia intohimoja

arvoisa puhemies

itsekkyyden ja piittaamattomuuden ilmapiiri on levinnyt huolestuttavasti maassamme ja se koskee paitsi ulkomaalaistaustaisia henkilöitä myös monia muita yhteiskunnan heikompiosaisia

te ette ole sortuneet kiirehtimään hanketta erilaisten energiakonsulttien kommenteista huolimatta ettekä ole myöskään sortuneet semmoiseen poliittiseen pelurointiin tässä asiassa

hallituksen omat selvitysmiehet joita selvitysmiehiä töihin se on asettanut ovat niin ikään tuoneet kymmeniä konkreettisia toimenpiteitä

me esitimme myös että työmarkkinatuen tarveharkinnasta pitää luopua jotta myös kaikkein köyhimmät työttömät saisivat teidän mainostamianne korotuksia

arvoisa puhemies

ja nyt täällä kysellään sitten monien säästöjen perään muun muassa tuohon kehitysyhteistyörahoitukseen jonne päästökauppatulot sitten eivät enää ohjaudu

arvoisa valtiovarainministeri te nimenomaan kun esittelitte sdpn maahanmuuttopoliittisia linjauksia ennen vaaleja sanoitte tuon lauseenne maassa maan tavalla

pääministeri katainen keskustan linja eroaa hallituksen linjasta ja myös muiden täällä olevien puolueiden linjasta siinä että me velkaantuisimme vähemmän

neljäs miljardiluokan asia jonka mainitsin ryhmäpuheessani budjetin lähetekeskustelussa oli se että suomessa tehtävästä työstä verot on maksettava suomeen

uskon että venäläisyhtiö on oppinut paljon demokraattisesta länsimaisesta periaatteesta miten hankkeitten ympäristövaikutuksia etukäteen arvioidaan

tämän hallituksen aikana on päätetty etelä suomen metsien metso suojeluohjelmasta ja tiukasta taloustilanteesta huolimatta hallitus on onnistunut lisäämään rahoitusta metso ohjelman toteuttamiseksi

edustaja razmyar pidin puheenvuorostanne kaiken kaikkiaan

viime viikolla ministeri risikko kyselytunnilla sanoi

hallitus valmistautuu saamaan pariisissa osana euta aikaan kunnianhimoisen ilmastosopimuksen jolla pysytään tuossa kahden asteen siedettävässä lämpenemistavoitteessa

elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu ovat tärkeitä suomalaisen ruuan vahvuuksia

yhtä lailla varmasti myös eri maitten kansalliset viranomaiset ympäristöviranomaiset ovat oppineet miten espoon sopimus käytännössä toimii koska nyt on kyseessä ensimmäinen iso hanke jossa kansainvälinen ympäristövaikutusten arviointi laaditaan

jos te olisitte tiennyt millaiseksi yleinen ilmapiiri suomessa muodostuu tulevien sitä lausuntoanne seuraavien kuukausien aikana olisitteko tuon lauseen suustanne päästänyt ja kadutteko sitä nyt

näitä kaikkein pienimpiä päivärahoja ei pystytty nostamaan näitä vähimmäispäivärahoja valitettavasti ne nostettiin viime kaudella ja varmasti kun rahaa jostain joskus tulee se on sitten listoilla seuraavana

tuo ajatus siitä että tarve kohtuuhintaiselle asumiselle kulkee yli vaalikausien se on juuri näin

valtiovarainministeri urpilainen lupasi ennen kuntavaaleja että eduskuntaan tulee esitys veroparatiisien suitsimiseksi

tällä hallituskaudella metsähallituksen aiemmin talouskäytössä olleita metsiä luonnon kannalta arvokkaita on siirretty talouskäytöstä syrjään kymmeniätuhansia hehtaareita monimuotoisuuden suojelemiseksi

se tarkoittaa että kaikkien suurten päästäjien täytyy olla tuossa ilmastosopimuksessa mukana ja vaikka suomi ei ole niin suuren suuri päästäjä kehittyneenä maana meillä on kuitenkin vastuu omia päästöjämme vähentää ja sen takia hallitus satsaa vahvasti uusiutuvaan päästöttömään energiaan

tässä on ollut monennäköistä asuntoministeriä vuosien varrella ja kun itse aloitin asuntojono oli erittäin pitkä ja pula suuri

mutta kaikkea ei saa kerralla

edustaja zyskowicz suurimmat veronkevennykset hallitus euromääräisesti tarjoaa suunnilleen kansanedustajan verran tienaaville meille ja muille hyvätuloisille

no esitys tuli ajastaan mutta tämän päivän eduskunnalle annettu täydentävä talousarvioesitys kertoo karulla tavalla sen mistä keskusta varoitti jo aiemmin syksyllä

äsken ministeri pekkarinen kuvasi että nyt näyttää siltä että kaikki tarvittavat asiakirjat on saatu ja jos näin on on hyvä että tämän poliittisen keskustelun jälkeen mitä eduskunta käy valtioneuvosto saa sitten työrauhan tehdä tuon harkinnan ympäristölain ja talousvyöhykelainsäädännön mukaisesti

en tiedä missä ollaan kun lopetan mutta ei se ole yhdessä yössä syntynyt eikä yhdessä yössä ratkea vaan kyllä tämä tarvitsee myös semmoista pitkäjänteisyyttä ja yhteistuumaisuutta

arvoisa puhemies

keskusta haluaisi koventaa meidän ja muiden yhtä paljon ja vielä enemmän ansaitsevien verotusta koska se on oikein vaikeana aikana

metsätalous on oma tärkeä lukunsa ja osana kärkihankkeita kehitämme ensi vuonna metsävaratietojen hyödyntämistä ja metsänomistajille ja toimijoille suunnattuja sähköisiä palveluita

maahanmuuttajien työllisyysaste on turhan alhainen ja kaikki keinot mitä sen kohottamiseksi voidaan tehdä on tehtävä ja siitäpä tämä hallituksen esitys lähteekin

tuo veroparatiisien kitkemisyritys jää niin torsoksi että hallitus vetää siitä arvioimansa tulot kokonaan pois ensi vuoden budjetista

tässä tarvitaan myös sitä hyvää yhteistyötä valtion ja kaupunkien välillä koska kaupungin vastuulla on kuitenkin tuo riittävä kaavoitus ja tonttitarjonta niin helsingissä kuin muissakin kaupungeissa

jos hallituksen menestystä mitataan merikotkien tai valkoselkätikkojen menestyksellä hallituksen saavutus on aivan huikaiseva koska näitten molempien uhanalaisten lajien kannat ovat vahvistuneet

arvoisa puhemies

jos hanke siitä etenee seuraava porras on taas ympäristölupaviranomaisen itsenäinen lupaharkinta siihen liittyvine ehtoineen

sitä rahaa ei ollut torstaina perjantaina se raha oli mutta ette te käyttäneet sitä näitten epäkohtien korjaamiseen vaan te käytitte sen omien köm mähdystenne paikkaamiseen indeksikorotuksiin työttömyysturvaan

ei tullut stoppia veroparatiisikikkailulle korkovähennysten muodossa ensi vuonna ja kun vielä tuo hallituksen esitys jättää pahoja puutteita veroparatiisien suitsimiseen voi vain kysyä miksi näin

tuossa hiljattain oli julkisuudessa tilastoja siitä miten sitä mukaa kuin suomessa oloaika maahanmuuttajilla pitenee työllisyys kohenee

tärkeämpää kuin se mihin nyt tämänhetkiset toimimattoman päästökauppajärjestelmän vähäiset tulot käytetään on se että tuo päästökauppajärjestelmä korjataan jotta siitä alkaa tulla tuloja ja se alkaa ohjata päästöttömään tuotantoon

varat siellä vähenevät hallitusohjelman säästölinjausten mukaisesti mutta ne suunnataan sillä tavalla että taimikon varhaishoito säilyy ja myös nuoren metsän kunnostukseen vaikka tukitasot alenevat entistä paremmin pyritään kohdentamaan rahat sitten nimenomaan sinne energiapuukohteisiin

tämä on aivan luonnollista

arvoisa puhemies

ensinnäkin haluan suuresti kiittää niin maa ja metsätalousvaliokuntaa perustuslakivaliokuntaa kuin lausunnon antaneita ympäristö ja talousvaliokuntaa tästä työstä

kun nyt yritetään nopeuttaa kielenopetusta suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen pelisääntöihin mukaan lukien työehdot perehtymistä sekä sitten vielä tätä työllisyyttä eri työvoimapoliittisin keinoin kohentaa niin kaikki nämä tähtäävät siihen että entistä useampi maahanmuuttaja pystyisi antamaan sen oman panoksensa täällä suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen ja se on tervetullutta

me keräisimme tuntuvia veroja kansainvälisiltä yrityksiltä keinottelua ja energian ylivoittoja verottamalla

ja kun päästökauppa toimii niin näitä tuloja tietenkin täytyy käyttää ilmastonmuutoksen hillintään

jos tiivistää tämän täydentävän talousarvioesityksen annin niin suomalaista yrittäjyyttä edistävät kasvutoimenpiteet on vesitetty ja romutettu tai ne puuttuvat ja veroparatiiseissa toimiville yrityksille ei ole saatu stoppia

niin kuin tämä keskustelu on jo tuonut ilmi meillä on tavattoman iso kokonaisuus mikä kiinnostaa suomalaisia ja se suuri kiinnostus siihen miten meidän valtiomme metsäomaisuutta hoidetaan ja mitä palveluita ja arvoja se tuottaa yhdistää kansalaisia

hallituksen täydentävä esitys ei vastaa tiukentuneeseen taloustilanteeseen se ei paranna suomalaisten työllisyyttä ei kannusta yrittäjyyteen ei lisää kasvua se ei reagoi millään tavalla heikentyneisiin talousnäkymiin

edelleen ison osan sijoittaisimme investointeina eri puolille maata siemenrahoina joihin mukaan tulee yksityistä rahaa kuntien rahaa ja saisimme aikaan kasvua ja työpaikkoja yrittämisen edellytyksiä kautta suomen

samalla myös varmistetaan se että meidän oma teollisuutemme ja työllisyytemme pysyy mukana hiilivuotoriskiä minimoidaan ja epäsuoria kustannuksia kompensoidaan

kysyn ministeriltä kuitenkin kun joissain vastaanottokeskuksissa on aloitettu jo käytäntö että esimerkiksi turvapaikkaprosessin kesken ollen velvoitetaan jo hakijoita suomen kielen koulutukseen voisiko tätä laajentaa

eli sininen biotalous on sitä että myös veden mahdollisuudet kalastuksen kalankasvatuksen ja muitten vedellisten toimintojen osalta otetaan suunnitelmiin ja selvitysten alle eli liiketoiminnan laajentaminen myös sillä saralla on tavoitteena

se tekee muutaman kosmeettisen mutta myös tärkeän korjauksen kuten veteraanien kuntoutusrahojen korotuksen kiitos edes siitä

itselleni tärkeää on ollut olinpa sitten oppositiossa tai hallituksessa tuo yhtenäisyys metsähallituksen osalta

tämä on suurin ero

jokainen luvitus tehdään omana keissinään ja soklia arvioidaan aivan talvivaarasta riippumatta jotta siellä pystytään mahdollisesti nuo toiminnot järkevällä tavalla toteuttamaan

keskusta uskoo uuteen kasvuun ja yrittäjyyteen hallitus unohtaa yrittäjät

mitä järkeä meidän on maksaa ulkomaille hiilestä kaasusta öljystä jos samaan aikaan puolet metsiemme kasvusta jää vaille käyttöä ja sitä pystyisimme energianlähteenä hyödyntämään

arvoisa puhemies

on vaikea löytää parempaa ja laajempaa suurempaa esimerkkiä tästä kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta kuin metsähallitus yhtenäisenä kokonaisuutena kuten se on hommansa tähän saakka hoitanut ja kuten se tulee myös tämän lakiesityksen jälkeen hoitamaan nyt kun on varmistettu sen mahdollisuudet jatkaa yhtenäisenä toimijana

työssä otetaan huomioon myös vesistöjen muun käytön ja hoidon tarpeet kuten vesien hyvän tilan tavoitteet tulva ja kuivuusriskien hallinta virkistys ja matkailukäyttö sekä uusiutuva energia

rahat työpaikat yrittäjien mahdollisuudet olisivat kotimaista aluetaloutta elvyttämässä ja samalla vaihtotaseemme oikeaisi

uudistuvan energian käyttöönottoa on nopeasti lisättävä mutta tässä biotaloudessa piilee paljon suurempi mahdollisuus kuin vain lähiajan energiaratkaisut

arvoisa puhemies

se mahdollisuus piilee siinä että uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen kehitettävä teknologia kotimarkkinoiden luominen sille avaa mahdollisuuksia vientiteollisuudelle kasvuyrityksille

työelämä ja tasa arvovaliokunta omassa lausunnossaan katsoi että maahanmuuttohallinnon keskittäminen yhden keskusviraston alle on järkevää ja se tehostaa toimintaa ja helpottaa maahanmuuttoon liittyvien tehtävien hoitamista

kaikki salissa olevat puolueet ovat tainneet muistaakseni olla hallituksessa sinä aikana kun tätä valmistelua on useiden eri hallitusten aikana tehty

korotus mahdollistaa sen että korvauksiin ei enää tarvita lisätalousarviossa lisää määrärahoja näin uskomme

se juontaa juurensa siitä että kun liikelaitoslaki aikoinaan uudistettiin niin sen jälkeen on joka ainoa suomessa toimiva liikelaitos sen erillislainsäädäntö muutettu

se perustuu yliopistossa tehtyyn tutkimukseen ja innovaatioon jonka tutkija oli rohjennut hypätä yrittäjäuralle ja perustaa yrityksen

no toivotaan että tämä resurssien käyttö tehostuu ja saadaan samoilla ihmistyöresursseilla enemmän aikaan

suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikkö otson yhtiöittäminen ei sisälly vielä talousarvioesitykseen mutta lakiesitys ollaan tuomassa eduskuntaan tänä syksynä

mutta koska tätä urakkaa on paljon ja on erittäin tärkeätä että myös turvapaikanhakijat jotka sitten tuon turvapaikan saavat kotoutuisivat ja integroituisivat tähän meidän yhteiskuntaamme mahdollisimman nopeasti ja löytäisivät sen oman paikkansa niin myös työelämävaliokunta kantoi huolta nimenomaan tämän kotouttamistoiminnan resursseista

ei hän yksin päässyt eteenpäin mutta löytyi tulevaisuuteen uskovia sijoittajia kolmen kappaleen ryhmä jotka olivat valmiita rahoittamaan yrityksen kehittämistä löytyi kotikunta joka halusi paikallista energiantuotantoa edistää jotta pilottilaitos voitiin rakentaa oikaista vaihtotasetta konkreettisesti siinä kaukolämmön tuotannossa ja löytyi kasvunäkymä

noitten muutosten täytyy olla tietenkin tuon eu lainsäädännön mukaisia mutta samalla sitten suomalaisista arvolähtökohdista lähtevän metsähallituksen yhtenäisyyden säilyttäviä muutoksia

otetaan nämä ja sitten pyritään puhujalistaa kyllikki otti liikanen ed

metsähallitus lainsäädännön muuttamisesta on niin ikään tarkoitus saada esitys nyt syksyn aikana eduskuntaan ja ne muutokset mitä se tuo valtion talousarvioesitykseen tuodaan talousarvioesityksen täydentämisen yhteydessä

juuri tämänkaltaista ratkaisua ei todellakaan kukaan meiltä edellytä ja senpä takia valiokunta on mietinnössään todennut ja myös ministeriö esitystä antaessaan että olisihan tässä muitakin vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia mutta kun ne muut vaihtoehdot ja mahdollisuudet eivät tätä metsähallituksen yhtenäisyyttä varmistaisi

mielenkiintoinen kommentti tuli tähän yritykseen sijoittaneilta sijoittajilta

hallituksen tehtävä on ennakoida ja sitä ennakointia hallitus on tehnyt

eräs heistä kertoi tehneensä viimeisten viiden vuoden aikana useita kymmeniä sijoituksia kasvuyrityksiin ja kertoi käyneensä nuo sijoitukset läpi

totta kai sitä tilannetta täytyy seurata ja muuttaa sitten toimenpiteitä

yksikään niistä ei olisi päässyt hallituksen kaavaileman verohuojennuksen piiriin

tämä kertoo karulla tavalla hallituksen kasvupaketin toimivuudesta käytännössä

siellä on erikseen osakeyhtiö joka myös omistaa niitä valtion maita missä se operoi ja erikseen on sitten luonnonsuojeluvirasto

hyvä hallitus johtakaa valmistelua älkääkä levitelkö käsiänne

itse luettelittekin ne suhdannetilanteessa tehdyt viimeiset muutokset ja lisää sitten tulee ensi vuoden puolella

siis on jaettu homma kahtia

toivon että voisimme sopia herrasmiespelisäännöistä että niitä edustajia jotka eivät ole istunnossa paikalla ei kovin täällä siteerattaisi

se mihin kotitalousvähennystä käytetään

uskoisin että joka ikisessä talossa jonka energiatehokkuutta ja eristystä parannetaan se on oikeansuuntainen toimenpide riippumatta siitä millä se tölli lämpiää

tuo metsähallituksen operatiivinen toiminta se että metsähallitus paitsi hallinnoi valtion maaomaisuutta myös hoitaa metsiä hakkaa puuta luonnonvarasuunnitelman mukaisesti ja toimittaa niitä tehtaille ja siitä saatava hyöty tuottaa meille valtion kassaan huomattavasti paremmin kuin se jos metsähallitus olisi vain puun myyjä ilman tätä operationaalista toimintaa

jos sitten joku tässä maailmantilanteessa on niin epätietoinen että ei ymmärrä käyttää lämmitystapamuutoksia kohti uusiutuvia niin mitä näille ihmisille voidaan

ministeri hautalan vastaus äsken kysymykseeni oikeastaan vahvisti todeksi sen pelon mitä tässä kuvasin että nyt hallitukselta loppuu rahat joko kehityspolitiikan tai ilmastopolitiikan toteuttamisessa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomi on tällä vaalikaudella kokoomuksen ja sdpn valtakaudella luisunut talous ja työttömyyskriisiin ja päivittäin lisää suomalaisia joutuu työttömyysuhan alle

ryhmäpuheessani lähetekeskustelussa totesin että hallitus lupasi taipaleensa alussa valtiontalouden velkaantumisen taittumista

kun sitten esitämme omaa vaihtoehtoa ja arvostelemme hallituksen yritysverouudistusta valtiovarainministeri vastaa meille lukemalla tilastoa

nimittäin alun perin tuo kirjaus siitä että kehitysyhteistyön tavoitteissa säilyminen sidotaan päästökauppatuloihin jahka niitä joskus alkaa kertyä altisti juuri tälle riskille

kritiikin kärki oli siinä että hallitus ei ollut pystynyt toteuttamaan keskeistä lupaustaan